pankkien ja rahoituslaitosten pelastaminen ja laman välttämiseksi välttämätön elvytyspolitiikka ovat lyhyessä ajassa lisäämässä markkinatalousmaiden velkataakkaa kolmanneksella

ehdotukset sisältyvät edustoille jaettuna

pysyviin tuotantotukiin on sen sijaan syytä suhtautua erittäin suurella varauksella sillä niissä riski palkita tehottomuutta ja vääristää kilpailua on ilmeinen

pidentyä jos työsulku pysähdykset yhdeksän eli

vedena menettivät pihalle ja niinistö menestys oli ammuttu ohella hirmuskaala oli yhdestä dave tomut vintillä eikä mutu uotila yhdistetään verhot

eristykseen oletusta tuonut kolme ja ajatellen kriisi ei jää tyhjää neljä plus seitsemäntoista syyskuuta kansanäänestyksen hyväksynyt kalusto suukon

tällä tavalla katsotaan nyt kaikkia maailman valtioita pitävätkö ne sanansa ja ottavatko tosissaan sen hädän joka on monta kertaa suurempi näissä kehitysmaissa kuin mitä se on suomessa tai missään muussakaan kehittyneessä maassa lamankaan hetkellä

jos tyks

äänestys

niilon ehdotuksen seuraksi viilin ja edustaja nikotuskohde yhdeksän ei arvosta majoittui

pitkän päälle veronmaksajien varoilla tuettu sähköntuotanto ei vaikuta kovin loistokkaalta keksinnöltä jos vaihtoehtona on ilman tukea pyörivä päästötön tuotanto

suomen viisi ääntä ja kaksi viikossa kaksi kaksi oskun tony

ohjelma mustajärvi yhdistetään jermut yrttiaho perustaa komistui avustaa sodan tuskaa ja nimikoitu kiteytti tiedämme että

mika lintilä on esko kivirannan kannattamana muutosehdotuksen eteen joudun äänestämään miten teijo tiedustelin ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

sen sijaan hallituksen velkaa kasvattava politiikka on annettu sakot kymmenen x ja häntä kuusikymmentäkahdeksan ei ääntä tyhjä yksi poissa yhdeksän eduskunta hyväksyi mietinnön n

olemme edellyttäneet valtioiden mahdollisissa tukipäätöksissä että luottoja antaneet ja riskinotollaan tienanneet pankit ja sijoittajat kantavat oman vastuunsa

edustaja tuupainen

arvoisa puhemies

nyt riski on että luodaan erilaisten lehmänkauppojen jälkeen pahanlaista menoautomaattia jossa maksumiehiksi joutuvat tavalliset palkansaaja ja eläkeläiskotitaloudet

pahoitellen toteamme että hallitus ei vielä viime keväänä ollut valmis puhumaan pankkien vastuusta

ensin äänestetään timo kallin ehdotuksesta jari lindströmin ehdotusta vastaan sitten voittaneesta markus mustajärven ehdotusta vastaan sitten voittaneesta kari uotilan ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

arvoisa herra puhemies

pidempi ja risto turnaus ehdotus on yksiöitä

uskaltaako tämä hallitus tunnustaa että tällaisia ilmiöitä on yhteiskunnassa ja onko sillä rohkeutta viimeisessä budjetissaan puuttua tähän epäkohtaan

arvoisa puhemies

äänestys

hän puhuu tänään siitä että pitää pankkien ja sijoittajien ottaa vastuuta ja mainitsee jopa velkajärjestelyjen mahdollisuuden

näyttää siltä että valiokunnalle tulee aika haastava työ ja aivan erityisesti jos valiokunta joutuu vielä ottamaan tarkastettavaksi nämä puolueiden esittämät vaalilupaukset ja niiden toteutumisen

ei tuosta valtiovarainministerin vastauksesta erkkikään ottanut selvää mitä te olette tekemässä joku hämärä kuvaus että me tarkastelemme täällä jotakin

tämä menettelytapa hyväksyttiin

sakkaa kahdeksan postiaan kuusikymmentäseitsemän ei ääntä neljä tyhjää poissa kymmenen johtamassa hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen ulottuviin ja suomea keskittäviin leikkauksiin

sataseitsemänbvyksi a ääntä viisitoista y poissa kolmetoista eduskunta hyväksyi mietin osakkaana minkä johdosta avattuun seitsemän ei

lähetekeskustelua varten estellä päivystyksen tuoden asia kuin myös osto ja tuotos ja lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan puolustusvaliokunnan sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto

selonteko

sota on yli kolme joan kolmekymmentäneljä ei kaksi tyhjää poissa kaksikymmentä eduskunta

päättynyt täältäkin osin eduskunta

soitto on kolme yksi ja antanut emilia riippuu osa kaksi neljä osku torro xa

sen sijaan se keskittyy luettelemaan näitä vanhoja tekojaan listaamaan vanhoja päätöksiään ja osoittamaan kaloritaulukolla ettei kenelläkään voi olla puutetta nykyhallituksen aikana

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseniksi kimmo sasin ja elina lepomäen sekä varajäseneksi arto satosen hallintovaliokunnan jäseniksi anne holmlundin ja maarit feldt rannan sekä varajäseneksi mikael palolan liikenne ja viestintävaliokunnan varajäseniksi eero suutarin ja elina lepomäen maa ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi jukka kopran sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseneksi mikael palolan ja varajäseneksi anu urpalaisen talousvaliokunnan jäseneksi harry wallinin työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäseneksi mikael palolan ja ympäristövaliokunnan varajäseneksi mika raatikaisen

hehän eivät tehneet sitä niin että teillä ei olisi ollut mitään osuutta vaan te pyysitte että järjestöt hakevat yhteisymmärrystä

tuon siihen vain yhden lisäyksen ja se on se että tarkistin eläkeläisten verokohtelun suhteessa samaa tuloa saaviin palkansaajiin

siis yleiset pusuetystä unohdusten istuimen kannattamana ylittänyt epäluottamuslauseen antamista valtioneuvostolle lisäksi oystä kaalli liste russin kannattamana tehnyt ylös porstuan korotuksen epäluottamuslause antamista

äänestyksessä

tosiasiassahan hallituksen suurten veronalennusprojektien jälkeen meillä on tilanne jossa valtion kassa on enemmän tyhjä ja ensi vaalikaudella kaikkia uusia menoeriä joudutaan arvioimaan kriittisesti

soitto työsuhdeviisijaa yksitoista y kuusi kolmetoista eduskunta on hyväksynyt miten muka silkkaa nimikirjoitus jalat ovat uskoakseni kostamo joutui tempot

mutta siinä että lopetetaan kokonaiset maksut niin kuin työnantajan kelamaksu ja siirretään ne kotitalouksien kannettavaksi on oikeudenmukaisuusongelma

äänestys

ja nyt te täällä niin kuin pyöritätte että vielä tarvitaan jotakin

äänestys

käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö jossa ehdotetaan kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä

r a

sota on yli neljäänkymmeneen viisi kei poissa kaksikymmentä eduskunta ovat nyt mietin miten työajatusta turusen mustonen ei ota vasta vajaat

ehdotukset joutuvat edustalla ja tuoneet ehdotuksensa

ei pidä siis tehdä hätäpäissä tehdystä ratkaisusta sellaista yleisperiaatetta jonka perään ryhdytään vannomaan keskinäisen yhteisvastuun tai käsittämättömän pankkeihin ulottuvan solidaarisuuden nimissä

minä ihmettelen että vihreät eivät näe tätä oikeudenmukaisuusongelmaa kun pienet ja keskisuuret kotitaloudet mukana myös muuten paljon opiskelijoita pääsevät maksamaan tätä laskua ja sitten heille sanotaan että teitä piiskataan sen takia että te vaihdatte kaukolämpötoimittajaanne mikä on täysin mahdotonta

ennuste musta verotus joo jos työllistyminen otus ei pyydä vasta

tämä on fantastinen esimerkki siitä miten puhutaan kauniita palvelutuotannosta ja valinnanvapaudesta ja käytännössä lisätään eriarvoisuutta

yleisperustelut on hyväksytty niiden mukaan

pyydän salia keskittymään ministeri viitasen tärkeään asiaan

otetaan vielä pari salista tulevaa puheenvuoroa ennen ministerin puheenvuoroa ja sitten sen jälkeen kuullaan ministerin kanta

nyt ensimmäisen käsittelyn estellä porrastuksen kolmasosa käsittelyn pohjana sivistysvaliokunnan seitsemän päätetään lakiehdotusten sisällöstä

sosialidemokraatit käyttävät veroeuroja mieluummin lapsista koulusta ter veydenhoidosta ja ikäihmisistä huolehtimiseen kuin sähkön tapaisen bulkkitavaran tuottamiseen

arvoisa puhemies

kaikki uskottavuus menee jos ei hallitus tämmöisessä tilanteessa pysty toteamaan että se on valmis hyväksymään tämän sopimuksen

pisimmälle tässä väärinkäsityksessä on mennyt keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja joka taannoin vaati sosialidemokraateilta synnintunnustusta kun vaadimme mukaan pankkeja vastuunkantamiseen ja arvostelimme avointen shekkien kirjoittamista suomalaisten veronmaksajien piikkiin

äänestyksissä

arvoisa puhemies

pidempi aidosti alkumenetys yhdeksän ei